erikoisesti tämä lakiteksti nyt on siis muuttunut aika perustavaa laatua olevalla tavalla liikenne ja viestintäalalle tyypillisesti lähes jokainen pykälä on kirjoitettu uudestaan

uusipaavalniemi tulee suomen eduskunnassa aikoinaan esittämään niin hän ilmoitti että dinaari tulee aina siis hänen maailmanvaluuttansa kytkeä luonnonvaroihin

sitten ilmeisesti käy niin kuin ed

nimittäin siinä yhteydessä pöydällä olivat emu kriteerit ja niissä ryhdyttiin liisimään jo heti niin kuin alkuvaiheessa

keskustelu on mennyt

jos eduskunta hyväksyy ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään päätetyt

jos olisi sillä tavalla käynyt tässä kun katsoin tuon ratkaisunne että eri näkemyssuunnat olisivat merkinneet hallituksen ulkopuolella ja vaikka hallituksen sisälläkin jokainen oman versionsa niin ei kyllä olisi pystynyt vahvistamaan sitä hengentuotetta

ensin niitä vaaditaan jyrkkinä ja sitten niistä ruvetaan liisimään ja se inspiroi meikäläisen niin kuin ed

tämä on päättynyt ja eduskunta hyväksyi mietintönsä rats lausumaehdotuksen

jos raakaöljytisleitten hinta rupeaa muodostumaan korkeammasta raakaöljyn tynnyrihinnasta niin siitä on seurauksena että näitten kuljetusautojen jnp

elikkä toisin sanoen sen rakenteen minkä olette kehittäneet pitää itse asiassa olla yksimielinen jotta se on toimiva

minä odotin että olisitte esitellyt näitä mutta ei se nyt heruttelemallakaan sieltä esiin tullut

onko tasavallan tila sitten hyvä vai huono

tässä jo käytetyissä puheenvuoroissa on yliopisto opintojen osalta vielä kiinnitetty huomiota siihen millä tavalla tämä nykyinen tutkintojärjestelmä on rakennettu

jos katsotaan sitä kansantalouden kannalta niin suomi on euroopan paras maa kun jätetään numeerisesti ulkopuolelle veroparatiisit ylivoimaisesti paras maa

te olette panneet linja autot kutsujoukkoliikenteen ja taksiliikenteen pakettiin ja vielä säätäneet rajat kutsujoukkoliikenteelle

säännöstelleet tai se että se säätää niin rajat tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen ratkaisu

kankaanniemi muistaa mitenkä hänen kotiseutunsa lehti keskisuomalainen järjesti varsinaisen röykkyytyksen liikennevaliokunnalle jossa ideana oli se että yhdistettäisiin postinjakelu ja keskisuomalaisen jakelut yhteen varhaiskantoon asiakkaille ja sen takia piti postipalvelulakia muuttaa siis juuri sitä lakia josta tässä nyt on kysymys

se johtuu siitä että vaihtotase on ollut varsin pitkään ylijäämäinen eli siis toisin sanoen kansantaloutemme on vahvistunut ja vahvistunut ja siitä kun miinustetaan pois velat niin lopputulema on sen jälkeen positiivinen

sitten kaikesta huolimatta nämä valtiot hyväksyttiin rupuvaltiot taloudeltaan hyväksyttiin talous ja rahaliittoon ja jossa sitten ecu muuttui euroksi

olen allekirjoittanut tämän lakialoitteen ja pidän sitä hyvänä

nimittäin silloin kun minä olin vetämässä silloista liikennevaliokuntaa tuo trendi oli ihan kokonaan muualla

tämä sama asia käytiin perusteellisesti läpi viime hallitusneuvotteluissa ja se on ollu mittava jälkeinen peruste jos hyvin tietää millaisilla ja antoivat baskihallituksen esitystä nyt tämänkin jälkeen niin että lämmin ja vuolas iloinen kuorolainen ryhmä kaislat ja

sen jälkeen kun oli yliopistokohtaisesti viety järjestelmät toimiviksi minä osaltani luonnontieteellisten tiedekuntien yhden niistä dekaanina vedin koko valtakunnallisesti tämän saman yhteenvedon ja joensuun yliopistossa oli suuri konferaansi sitten jossa käytiin vielä kertaalleen porukalla läpi semmoinen paksu keltainen vihkonen vajaa satasivuinen opus jossa luotiin se perusta ja pohja

silloin mietittiin sitä että otettaisiin käyttöön ruotsin malli joka tarkoittaa sitä että kilpailutus kyllä on mutta kilpailutetaan kutsujoukkoliikennepohjainen järjestelmä joka koostuu aivan samoista elementeistä kuin tämä teidän ratkaisunne

aivan oikein tunnustetaan tiedonannossa se että jotakin on mennyt pieleen

yksi sellainen asia on että yhteinen rahapolitiikka on kyllä luotu yhtenäinen valuutta mutta talouspolitiikka puuttuu

kysymys oli tämän postilain muuttamisyrityksestä silloin

lauri oinoselle että tietysti voisi olla sillä tavalla että vaikuttavuuden puolesta valikoisitte oletteko te rautateitten kehittämisen kannalla vai keski suomessa olevien lentokenttien kehittämisen kannalla

no sehän olikin juuri se toinen niistä keskeisistä keskusteluista elikkä mennäänkö liittovaltioon vai ei

mitäs sitten on käytännössä odotettavissa sen tulee ratkaisemaan ehdottomasti se kuinka huonosti tai hyvin muut eurovaltiot pärjäävät

siinä meitä juoksutettiin tuolla pääpostin uusissa tiloissa ja vaikka sun missä mutta siitä ei tainnut tulla mitään sinne teidän perälle elikkä sitten ne hinnat kuitenkin muodostuivat niin suuriksi

minä toivon että myöskin hallituksen esitys tänne tulee niin että tämä virka pannaan pöydälle kuudestoista kymmenettä pidettävään täysi

elikkä siis olisi pitänyt hyväksyä liittovaltion muodostaminen ja sillä taata sitten se yhteinen talouspolitiikka mutta eipä siihen suomessakaan olisi missään nimessä ollut valmiuksia eikä olisi tänä päivänäkään

elikkä siinä ovat linja autoyrittäjät mukana siinä ovat kutsujoukkoliikenneyrittäjät mukana ja siinä on taksielinkeino mukana ja ne muodostavat konsortion

silloin tehtiin ei koske euta mutta talousyhteisöä koskee myöskin valtioitten välinen vertailu ja norjalaiset tutkinnot olivat tuolla ja kaikki muut olivat jossakin muualla

ne ovat toki toisensa pois sulkevia vaihtoehtoja elikkä pitää pystyä myöskin valikoimaan jotakin joskus

nykyinen yhtälö on niin kuin sanottuna hurja sillä tavalla että euroopan keskuspankki harrastaa halvan lainan alhaisten korkojen politiikkaa ja vakuudeksi riittävät valtioiden liikkeelle laskemat joukkovelkakirjalainat niin kuin sanotaan joukkolainat kun tuo nimitys on nykyisin lyhennetty sellaiseksi

hyväksytty

sitten seuraava onnettomuus oli tämä saksan ja ranskan periksianto emu kriteereissä

siis toisin sanoen tässä niin kuin sameilla vesillä purjehtivat erinomaisen moninaiset yritykset ja toimijat joilla jokaisella on syvä intressi ja kysymys on sitten millä lompakolla nämä kaikki ovat

vielä selvitin aikoinani sen kuinka nopeaan järjestelmään päästään tähän nähden kilpailevassa järjestelmässä joka täyttää tämän eu direktiivin edellytykset

ne olivat niin kohtuuttoman vaikeita tasoltaan että ihan ihmetteli että sellaiset ylipäätään oli viitsitty tehdä koska se jo rajoitti opintoja ja sitten tavallaan tasot menivät ylikoulutustasoiksi

vähän kun talous meni tiukoille niin heti luovuttiin keskeisistä emu kriteereistä ja ruineerattiin sillä tavalla myöskin muita valtioita ja niitten mukana irlanti

tämä tarkoittaa sitä että se joka on saanut näillä ehdoilla lainaa voi sitten pankeille antaa sen voitollisesti ja siitä sen seuraa sitten se että löytää ja viljan ja voi köyhiä valtioita ja pulassa olevia valtioita varsin korkeakorkoisilla lainoilla auttaa

arvoisa puhemies

nimenomaan tässä mallissa mitä hallitus nyt tarjoilee eduskunnan hyväksyttäväksi ihan jatkoksi sille mitä tänä päivänä muuten on kerrottu kaikista vastuista olkoot ne finanssimaailman vastuut minkä tahansa toimeliaisuuden jotka tähän saakka on hyvin jaettu niin että asiakkaat maksavat huom

jospa olisikin nyt kaikki tässä mitä tähän kehyspaperiin ja jaksoon on sisällytetty

elikkä sitten siinä siivellä niin kuin juuri tällä pankkioperaatiolla ja houkuttelemisella tämmöiseen asuntoinvestointipankkitoimintaan tuotettiin samanlainen asuntolainakupla joka yhdysvalloissa lehman brothersissa ja kumppanifirmoissa toteutui ja siellä johti pankkikriisiin

arvoisa puhemies

täällä on monta hyvää puheenvuoroa pidetty jotka lähtevät aina tämän pikavippaajan kannalta ja se asia on minusta nyt saanut siinä määrin perusteellista valaistusta että enpä nyt täydennä tätä puolta

nyt pitää kerätä kermat yksityisille osakkeenomistajille ja sitten siirtää kaikki muu veronmaksajien maksettavaksi

eli toisin sanoen tästä kierteestä on syntynyt setelirahoitusautomaatti jossa itse asiassa koko ajan rakenteellisesti euron arvo suhteessa muihin päävaluuttoihin laskee ja sillä tavalla vientiteollisuutta autetaan oikein voimakkaalla valtio ja ekp subventiolla parempiin tuloksiin

sitten yksi asia joka on äärimmäisen mielenkiintoinen tässä tiedonannossa jossa on erittäin paljon lukuja kun ei siinä sivuja paljon olekaan mutta lukuja on paljon

ensinnäkin kaikki ne elementit jotka ovat tämän finanssikriisin takana ovat edelleen olemassa

arvoisa puhemies

mutta sen sijaan otan tähän yhteiskunnan näkökulman

nimittäin pitää muistaa se että taksilupia on myönnetty aivan pilvin pimein esimerkiksi oulun läänin alueelle aivan tolkuttomasti

mutta on mielenkiintoista että sieltä yksi luku puuttuu kokonaan

suuriakin laitoksia suljetaan niin kuin tahkokangas tuolla oulun kaupungissa ja niistä sitten merkittävä osa siirtyy tämmöiseen kodinomaiseen elämiseen

heinäluomalle tiedoksi että eilen pidin varsin perusteellisen katsauksen siitä mitenkä kolmikanta syntynyt miten se on toiminut ja miten sitä puolustan niin kuin kirjoissanikin olen tehnyt

niin kuin arvoisa ministeri tietää niin minä olen tullut tänne periferiasta oulun pateniemestä ja millä tavalla tämä järjestelmä toimii nyt siis se palvelujärjestelmä itellalla ja millä tavalla se tulisi tämän lain mukaan toteutuneena toimimaan

ja nyt elämme tämmöistä taantuma aikaa

ensinnäkin rahoitusjärjestelmä ei ole pystynyt näitä niin sanottuja toksisia assetteja elikkä huonoja omaisuuseriä taseista poistamaan vaikka yhdysvalloissa sitä varten oma järjestelyasiakirjansakin luotiin ja osoitettiin sille velkarahoitus niin että taseet pystyttäisiin näin korjaamaan

nimittäin mikä on näitten alhaisten yhteisöverokantojen ja näitten erilaisten veropoliittisten ratkaisujen tuloksena valtion verotulokertymä irlannissa

päinvastoin mopo tahtoo karata käsistä elikkä verotulokertymät tällä tavalla ovat radikaalisti pienempiä kuin ne voisivat olla

taiveaho totesi säätelee sen millä prosenteilla näitä valtion tukia nyt jatkossa saa

ja vielä sitten se vihonviimeinen pelko on se että ne asukkaat lähtevät lätkimään sieltä ne menevät esimerkiksi meillä oulun tienoilla ouluun ja lähikuntiin

toinen on että sitten kun nämä pikavippaajat ovat ajautuneet täydelliseen umpikujaan he ovat sosiaaliturvan luukulla elikkä jälleen pitäisi olla ne rahat käytettävissä sieltä jotka menivät veronkierrossa mutta nyt niitä ei ole missään elikkä tämä on yhteiskunnalle kaksinkertainen katast rofi

mutta huomenna äänestetään kiltisti sen mukaan että tiedonanto menee läpi että huihai

kun on työttömyysaika voimakkaan työttömyyden aika joka työttömyystilanne vain pahenee tästä eteenpäin juuri silloin kun tätä järjestelmää ajetaan sisään huomataan ettei meillä olekaan mitään toimivaa järjestelmää koska siihen taksiin nyt viime kädessä on mahdollisuus rahojaan käyttää

niitten järjestöjen toimesta joitten puheenjohtaja olen on uusi hieno laitos valmistumassa muutaman kuukauden päästä näillä ehdoilla

on onneksi tajuttu sekä obama että brown englannista ja myöskin sarkozy ranskasta ovat havainneet että veroparatiisit pitää kerta kaikkiaan purkaa mutta nyt on mielenkiintoinen vaihe menossa

arvoisa puhemies

jo noin kymmenen vuotta sitten oli odotettavissa että rikkipäästöjen osalta päädytään voimakkaisiin rajoituksiin

on semmoinen vaihe jossa on havaittu että nyt on lähtenyt rahaa liikkeelle veroparatiiseista mutta mihinkä arvoisa puhemies se rantautuu

se aika on nyt

ja sitten vielä pitää muistaa yksi asia joka on erittäin tärkeä minun mielestäni nimittäin oulun malli jossa on tasataksa siellä oulun alueella

se mikä on hyvin kiusallista tuli esille silloin kun olin tuossa liikennevaliokunnan vetäjän hommassa ja olin näissä infotilaisuuksissa käymässä eli se että dieselmoottorit nämä laivamoottorit on tehty sellaisiksi että ne tarvitsisivat raskaassa polttoöljyssä suuria rikkipitoisuuksia siis rakennettuna sillä tavalla että siinä eräs ehto on se että saastutetaan

silloin kun yhdistyslaissa tätä muutosta tehtiin minä pikkuisen nikottelin täällä kukahan nyt hallituspuolueeseen kuuluukaan edelleen että mitenkähän tämä oikeastaan sujuisi ja missä on se ratio niin sanottu järki siinä hommassa käytännön tasolla

se on merkittävä tekijä joka pitää yllä sitä että meillä on edes jollakin tavalla niitä linjoja ja vuoroja

siis toisin sanoen veroparatiisi vaihtaa vaan paikkaa

siis toisin sanoen siinä tärväytyy viikko ennen kuin tämmöinen kommunikaatio toimii

onko meillä sitten olemassa mitään sellaista suunnitelmaa johonka me voisimme tukeutua tässä suhteessa

elikkä siinä katsannossakin nokanvalkaisun aika on nyt koittanut ja aivan varmaa on että täältä tullaan aina rahti viemään sinne mihinkä se pitääkin viedä

mutta tässä tapauksessa minulla tämä niin sanottu järki sanoo että tämä on ihan hyvä laajennus ja hyvä käytännön muutos

toistan kuitenkin vielä sen että onnittelen valiokuntaa siitä että se on yksimielinen koska se on ainut mahdollisuus ylipäätään saada jotakin vahvistamiskelpoista aikaiseksi

voi tämäkin tulos mikä nyt on on taistelujen tulos oulun itellan kanssa

mutta meidän kannaltamme ratkaiseva asia on että huoltovarmuussyistä meillä on oma laivasto siis oman lipun alla laivasto

siis hyvin vähän

lämpimästi kannatan tätä muutosta ja nyt kyllä teidän kannattaisi siellä työasiainvaliokunnassa miettiä tätä sitten muissakin vastaavissa tapauksissa

toisaalta kun mennään afrikan sarven alueelle taikka siitä etelään päin itä afrikan alueelle niin perhekäsitys on aivan kokonaan muuta ja myöskin sosiaalipolitiikka on ymmärtääkseni hoidettu tämän sikäläisen perhe käsitteen avulla

siis toisin sanoen näillä toimenpiteillä posti tuhoaa omat palvelurakenteensa ja sitten vielä ehkä se periferiaksi se pateniemi tulkitaan sillä tavalla että se on sitten kolmantena päivänä perjantaiaamuna se kanto sitten tässä järjestelmässä mitä te ajatte tänne meidän hyväksyttäväksi

jos nyt auki olevia lakeja on jakanut auttamisen mielestä

eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena

siis me emme millään voi lähteä siitä että on sellainen maan tapa nyt suomessa näissä asioissa jossa sanotaan että kaikkia koskee sama pelisääntö

nyt onneksi painostus näitä kahta toimijaa vastaan on voimistunut

erikoisesti ranska on tässä ollut hyvällä tavalla asialla

pöydällepanoa varten esitellään värieristyksen kahdestoista sija puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmeneskolmas yhdeksättä pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksytään

siis tässä hämätään koko ajan kaiken lisäksi elikkä ne mitä täällä vaatimuksia on esitetty ovat olleet erittäin paikallaan

mikä koskee sitten meidän korkojärjestelmäämme niin se korkojärjestelmä joka nyt on edelleen ekpn toimesta hyväksytty järjestelmä on tässä suhteessa toxic asset elikkä myrkyllinen omaisuuserä

mutta hallituspuolueillehan tämä on kovaa vaalityötä tekee kaikkensa että perussuomalaiset kukoistaisivat ja menestyisivät

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista sija puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmeneskolmas yhdeksättä pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksytään seuraava istuntoon torstaina kahdeskymmeneskolmas yhdeksättä niin tämä kannattaa ottaa niissä mielestäni huomioon

tästä erityisestä syystä on mielestäni äärimmäisen hyödyllistä meidän kaikkien kannalta kuten jo totesin että me kerta kaikkiaan mietimme nämä perusteet uudestaan meillä on sellainen perusdata että me voimme ymmärtää nämä asiat oikein ja siihen minusta sopii oikein hyvin tämä velvoite jonka eduskunta nyt antaa

muutaman kerran on ollut sillä tavalla että keväällä on jo tuotu niin että ne ovat olleet valmiina juhannukseksi mutta nyt ilmeisesti voi olla niin että se ei vielä onnistu näissä poikkeusoloissa mutta uskon että ne tulevat asiallisesti budjettilakeina ja ympäristöverot tulevat lisääntymään ja sillä siisti

euribor järjestelmä pitäisi korvata sijoitustodistusjärjestelmällä pankkien välisellä sellaisella jossa jokaisessa sijoitustodistusoperaatiossa on sellainen riskilisä mukana joka mittaa todellista riskiä antaa lainaa pankilta pankille

se tiedostetaan tarkkaan mutta jostakin syystä se ei mene läpi

arvoisa puhemies

mutta täytyy sanoa että vaikka en mikään hallituksen puhehenkilö olekaan niin tuon arvostelun hallitus kestää kuin mies

arvoisa puhemies

jos hallitus kaatuu tai jos se ei tähän välikysymykseen kaadu tulee vaalit ja samassa aikataulussa

rakennusalahan on siitä jännittävä ala että valtio subventoi sitä hyvin mielenkiintoisella tavalla sillä että se laiminlyö valvonnan ja siellä saa kuutamourakoida ja hoitaa asioita ihan mitenkä tahansa yhteiskunnallisista velvoitteista välittämättä ja sitten yhtäkkiä se talo vaan ilmestyy sinne arvioitavaksi eikä kukaan ole huolissaan ollenkaan että mitenkähän se temppu tehtiin